se asettaa avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eriarvoisiksi sillä tavoin että avioliittoa pidetään jotenkin parempana

perustuslaki edellyttää yhdenvertaisuutta kansalaisten kesken kaiken lainsäädännön oletetaan olevan sukupuolineutraalia

viittasin omassa puheenvuorossani juuri siihen että osittain tämä yleisradion reagointi tähän indeksileikkaukseen vaikuttaa juuri tällaiselta hätäiseltä ja reagoinnilta siihen että kun muillakin menee huonosti niin kyllä mekin nyt olemme näissä talkoissa mukana ja se ei minusta ole oikein hyvää politiikkaa

toisaalta sitten nyt journalismin sisällöt ovat kuitenkin niitä tärkeitä eivät ne alustat välttämättä joilla sitä sisältöä jaetaan

nyt on selvästi esimerkiksi yhdysvalloissa näkyvissä sellaisia suuntauksia että tämmöinen hyvin syvällinen monipuolinen ja hyvin tutkittu journalismi on ryhtynyt taas nousemaan tämmöisen pintakuohun alta

minä toivon että sitä ammattitaitoa mikä siellä yleisradiossa on osataan arvostaa ja että näistä uusista alustoista huolimatta sitä aineistoa pystytään jalostamaan myös näihin uusiin jakelukanaviin

tämä olisi minusta ihan tämmöinen oleellinen asia muistaa tässä

ja tulisi pitää huolta siitä että kaikki nämä tehtävät joista edustaja jokinen täällä mainitsi jotka yleisradiolle on asetettu voidaan pitää mukana ja mistään ei tingitä

toisaalta sitten se mikä minusta on huolestuttavaa ovat olleet ne suunnitelmat joilla yleisradio on aikonut ulkoistaa osia toimituksistaan tai myydä niitä joillekin muille yhtiöille jotka sitten tuottaisivat samaa ohjelmaa

ne suunnitelmat ovat minusta huonoja

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että provosoiduin äsken edustaja lohelan umpi itsekkäästä ilosta kehy varojen leikkaamisesta mutta vielä enemmän minua harmittaa tämän hallituksen kehyspäätöksen koulutukselle opiskelulle kulttuurille ja taiteelle langettama lasku

kun viime hallitus runnoi läpi kiistellyn yliopistolakiuudistuksen laissa säädetty indeksi oli valtion lupaus huolehtia yliopistojen julkisesta perusrahoituksesta niiden aseman uudistamisen jälkeenkin

tätä lupausta ei ole pidetty

kun nyt samalla ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu ollaan siirtämässä kokonaan valtiolle yliopistoindeksin lyhyt historia säästöautomaattina palvelee niille lupauksena siitä millaista taloudellista isännyyttä on luvassa

arvoisa puhemies

leikkauksen vastapainoksi yliopistoille tarjotaan uudistuksen yhteydestä tuttua vastinrahoitusta

siinä valtio antaa yliopistoille lisärahaa suhteessa niiden itselleen keräämään yksityiseen rahaan tällä kertaa kaksi ja puoli kertaisen sijasta kolminkertaisessa suhteessa

olisi ollut mielestäni rehellisempää jakaa nämä lisärahat suoraan eniten kaupallisille ja teknisille aloille suuntautuneille korkeakouluille sillä ne houkuttavat joka tapauksessa ylivoimaisen enemmistön yksityisistä lahjoituksista humanistien jäädessä mopen osille

arvoisa puhemies

opiskelijoiden suhteen hallitus on kuitenkin valinnut täysin vastakkaisen linjan jossa tämä jo valmiiksi pienituloinen ryhmä laitetaan maksamaan sopeutuksia useiden eri säästökohteiden kautta

nämä leikkaukset siirtyvät suoraan muistakin heikennyksistä kärsivien opiskelijoiden maksettaviksi kun ythsn ja ylioppilaskuntien on pakko korottaa käynti ja jäsenmaksuja ja myös asuntosäätiöiden tuen lakkauttamisen maksavat opiskelijat vuokrissaan

se olisi katettu moninkertaisesti maltillisillakin suuriin tuloihin kohdistuvilla veronkorotuksilla joita ei nyt hallituksen säästöjen ja veronkorotusten tasapuolisuuden linjan vastaisesti haluttu tehdä

arvoisa puhemies

hallitukselta on kyynistä politiikkaa tehdä samalla leikkauksia opiskelijoiden terveydenhuoltoon kun sen lähihistorian merkittävin parannus eli amk opiskelijoiden tuominen ythsn piiriin on toteutumassa

vuokra avustusten lakkauttamiset ruhjottiin läpi esittämällä vaihtoehdoksi opiskelijoiden ateriatuen puolittamista ja jopa lukukausimaksuja kaikille opiskelijoille

sitoumukset hallitusohjelmaan selkeästi kirjattuun koulutuksen maksuttomuuden periaatteeseen ollaan valmiit unohtamaan heti suljettujen ovien takana

maksuttomuutta ja opiskelijoiden perusturvaa puolusti johdonmukaisesti paavo arhinmäki toimiessaan opintotukiasioista vastaavana ministerinä ja hallitus saa kiittää häntä suurimpien virheitten estämisestä

emme valitettavasti ole

jo nyt on havaittavissa merkittäviä eroja koulujen välillä oppilaan ja opinto ohjauksen määrässä ja laadussa oppimateriaaleissa tukiopetuksen ja oppilashuollon palveluissa ja valinnaisaineiden määrässä

arvoisa puhemies

kouluverkko niin lukio kuin ammatillisen koulutuksenkin osalta on jo harventunut merkittävästi ja nyt tekeillä olevat säästöt vaikeuttaisivat entisestään nuorten hakeutumista peruskoulun jälkeisiin opintoihin

minusta olisi paljon järkevämpää inhimillisempää ja halvempaa kun pitäisimme huolta siitä että jokaisella peruskoulunsa päättävällä nuorella olisi lähellä kotiaan oppilaitos jatko opintoja varten

peruskoulu oli aikoinaan yksi parhaista keksinnöistä

nyt kuitenkin on jo muutaman vuoden ajan saatu huolestuttavia tutkimustuloksia siitä että oppimistulokset ovat heikentyneet ja siitä että segregaatio koulutuksessa on lisääntynyt

sen lisääntyminen tarkoittaa käytännössä sitä että osa lahjakkuuspotentiaalista jää käyttämättä ja pienenä kansakuntana meillä ei ole siihen varaa

arvoisa puhemies

viime viikolla täällä salissa käydyissä keskusteluissa painotettiin tiedon ja taidon lisäksi myös sivistystä ja sekin sana on täällä muutamaan kertaan mainittu tänään

taideopiskelu antaa itseluottamusta ja valmiuksia ilmaista itseään kehittää kykyä ratkaista ongelmia ja se näkyy positiivisesti muussakin koulumenestyksessä

kun olen ensimmäisen kauden edustaja niin voin esittää sellaisenkin näkökulman että tähän saakka liikennepolitiikka on pitkästi ollut sitä että rakennetaan uusia väyliä

mutta ajattelen nyt varsinkin tämän aamun tiedotustilaisuuden perusteella että erilaisista älykkäistä ratkaisuista voisi saada tehoa nykyiseen tieverkostoon ja ylipäätään tähän liikkumiseen muussakin kuin pelkästään maantieliikenteessä

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteen myötä on käynyt selväksi tekijänoikeuslaissa ja teemme työtä tekemättä sellaiset että tekijänoikeuslainsäädäntömme ei pysty vastaamaan tämän hetken todellisiin palveluiden ja elcoteqin ja todellisiin tarpeisiin kun palvelut ja verkkoteknologia kehittyvät nopeaan tahtiin

jotta nämä ajatukset jäisivät elämään ja tarjoaisivat pohjan ministeriön jatkotyöskentelylle tekijänoikeuslainsäädännön osalta esitän seuraavan lausumaehdotuksen brysselissä valiokuntamatkalla olevan edustaja silvia modigin puolesta

elämme uudessa digitaalisen ympäristön ajassa jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämänhetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttumassa niin ammatinharjoittajan elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta

tekijänoikeussuojan takaavia ja nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja tulee löytää sillä tarve on niille aivan ilmeinen

arvoisa puhemies

mitä

niin minä haluan sanoa että minä toivon että hän vie tarmokkaasti näitä hankkeita eteenpäin ja kun nyt on viitoitettu tätä tulevaisuutta kuitenkin minun mielestäni erinomaisen hyvin niin siitä voivat sitten jatkaa myös muut

alempi tieverkko on todella huonossa kunnossa ja nyt kun uusia investointeja suunnitellaan niin nämä raaka ainekuljetukset saattavat olla vaarassa esimerkiksi näitten heikkojen siltojen ja alemman tieverkon kunnon vuoksi

tuossa työryhmässä pohdittiin myös sellaista mahdollisuutta että kuntien lisäksi myös yritykset jotka näistä hankkeista hyötyvät voisivat maksaa

arvoisa puhemies

onko tällaisia selvityksiä tehty ja minkälaisia näkymiä tällaiset vaihtoehdot avaavat

vastikään ilmestyneen tutkimuksen mukaan leipäjonoihin joutuvat turvautumaan muuta väestöä huonompiosaiset pienituloiset sosiaaliturvan varassa elävät sekä ne pienipalkkaiset joiden tulot eivät kerta kaikkiaan riitä elämiseen

näistä ruokajonoistakaan ei muuten huolehdi julkinen valta vaan vastuu ruuan jakamisesta samoin kuin nyt joulun alla tapahtuvista hyväntekeväisyyskeräyksistäkin on erilaisilla järjestöillä seurakunnilla ja yksityisillä ihmisillä sama kuin nyt joulun alla tapahtuvista

ruoka apu tekee näkyväksi hyvinvointivaltion köyhyyden ja huono osaisuuden mutta teemmekö me tällä viikolla sellaisia päätöksiä jotka auttaisivat näitä ihmisiä

arvoisa puhemies

viime kevään kehysriihen päätökset ja nyt käsiteltävänä oleva ensi vuoden talousarvio eivät enää kataisen hallitusohjelman linjauksia noudata

päinvastoin hallituksen talousarvioesitys merkitsee selvää käännettä noihin linjauksiin

monet muutkin talousarvioon sisältyvät ehdotukset lisäävät eriarvoisuutta ja heikompien ahdinkoa esimerkkeinä vaikkapa asuntolainavähennyksen pienentäminen kiinteistöveron korotus sekä lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen

hyvinvointivelkaa uhkaa karttua nyt tämän talousarvion seurauksena myös vanhuspalveluista koulutuksesta ja kuntien ennalta ehkäisevien palvelujen leikkauksista

arvoisa puhemies

esimerkiksi keski suomeen suunniteltu metsä groupin biotehdas tarvitsee sujuvat ja hyvät liikenneyhteydet niin raaka ainehankintaan kuin valmiiden tuotteiden viemiseen

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja muun muassa vanhuksista ja heidän hoivastaan mutta minä haluaisin kysyä ministeriltä mahtaako sote laki tuoda parannusta sellaiseen asiaan kun täällä on turvakotien ja kotihoidon tuen yhteydessä viitattu monta kertaa tasa arvoon ja perusteltu näitä molempia asioita naisten tasa arvolla ja sillä että tämä helpottaa nimenomaan naisten asemaa mutta nyt sitten me tiedämme että terveyserot ovat kasvaneet ja aivan erityisen huolissani olen itse asiassa työttömistä miehistä jotka ikääntyvät ja siitä että heidän terveyspalvelunsa ovat olleet hunningolla

täällä kyllä saa ihan vapaasti seisoo mutta täällä on kaikkien puheenvuorot esillä ja jokainen saa vuorollaan ja mutta nyt tosiaan on alanko kahiluoto joka tuli vasta myöhempään mutta vihreä tee on vielä saaneet alanko kahiluoto

sitten ministeri viitaselle sillä tavalla terveisiä että nyt kun tässä tätä lehdistöasiaa ja lehdistön tukea tarkastellaan niin jos tällaisiin erilaisiin tukimuotoihin päädytään niin minusta silloin pitää pitää huolta siitä että se tuki menee nimenomaan journalismin hyväksi

aika monet lehtitalot ovat huolimatta ankeista ajoista jakaneet omistajilleen osinkoja

tässä mielessä on todella tärkeätä turvata nimenomaan journalismin tulevaisuus

täällä on puhuttu itämeren suojelusta ja turvetuotannosta ja vaikka siinä turvetuotannossa on vain prosentti pinta alasta niin kuin täällä kuultiin ja suostrategia on olemassa niin ei voi kuitenkaan kiistää sitä ettei turvetuotannosta olisi ollut aikamoisia ympäristöhaittoja

millä tavalla tähän asiaan aiotaan puuttua ja millä tavalla esimerkiksi näitä vanhoja turvetuotantoalueita voidaan ennallistaa

lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja niinpä sitäkin taustaa vasten on ymmärrettävissä että tässä salissa on oltu kovin paljon huolissaan nuorten koulutuksesta ja koko maan kattavasta koulutusverkostosta

suurin osa näistä tavoitteista jäi valitettavasti toiveiden tynnyriin

hyvää hallitusohjelmassa on myös se että tutkintoon johtava koulutus perus toisella ja korkea asteella säilyy maksuttomana ja myös arvokkaiden oppimateriaalien maksuttomuus selvitetään

nuorisotakuu pitää huolen siitä että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuksessa työpajassa kuntoutuksessa tai sitten jollakin muulla tavoin

nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja työllistymisestä sekä opinto ohjauksesta vastaa okmn kanssa työ ja elinkeinoministeriö

opetus ja kulttuuriministeriön osalta hallitusohjelmassa on painotettu perusopetusta mikä onkin todella tärkeää kun oppimistuloksissa näyttää olevan muutoksia huolestuttavaan kielteiseen suuntaan

ensimmäistä kertaa hallitusohjelman moniammatillisilla toimenpiteillä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä koko lapsen kasvun ja koulutuksen ajan

niukkuudesta huolimatta uskon että tällä hallitusohjelmalla on mahdollista kohentaa kulttuuripalveluja opetusta ja osaamista koko maassa ja saada nuoret entistä paremmin ja ilman turhauttavia viivytyksiä elämässä eteenpäin

se olisi paljon nopeampi ja tehokkaampi tapa ystäväni yö pohjanmaalta sanoi että solis pasila jota pitää rakentaa bio mittaavasta pasilan aseman rakentamista mutta helra on kuitenkin selonteon hanke ja se on tärkeätä tämä helsingin ratapiha saadaan kuntoon joka sitten tuo sitä syöttöä siihen pisaran ja sitten äsken puheessa mainitsemani muut hankkeet jotka tarvitaan jotta pisarasta on tosiaan

mä oon tosi tarkka kaikista rahoista mitä tuolla liikennevirastossa on jo monesti ne pitää olla sellaisia hyötyä hankkii

rundgrenille sanon vain sen että koko suomi pitää olla ja kannatan todellakin mitä sanoa että myös pohjoinen pitää ottaa

sopii joka täällä tuli monenkin suusta edustaja lohi käyty siitä hyvän puheenvuoron sokkeli on tärkeä asia talouspoliittinen ministeriryhmä päätyi siihen että nyt tehdään suunnitelma jota tarjotaan jaralle koska pääsemme tarvitaan kunnat ja yhtiön mukaan ja jaro on jo lähetetty kirje jartammihelmikuussa sitten vastausta ja sen jälkeen sitten lähdetään neuvottelemaan myöskin edustaja mäntylä käytti tästä

mal aiesopimukset ylämaan sitä mihin täällä käytettiin niistä hyvä puheenvuoro kyllä maalla aiesopimuksia on muissakin kaupungeissa eli kaika monessa isossa kaupungissa on nyt tehty mal aiesopimuksia ja itse lisäisin siihen tää ei eli malpe eli palvelurakenne ja elinkeinoelämä ei ainostaan maankäyttö asuminen liikenne vaan myöskin palvelurakenne koska palvelurakenne tulee muuttumaan esim eksoten kautta me tullaankin joudutaan keskittämään joitakin tämän kautta ja siitä syystä että ihmiset pääsee terveyskeskuksiin ja tarvetta hyviä liikenneväyliä elikkä kaikkea se sote

ja sitten edustaja eestilälle eli tätä totesi tosin jäi käyttämättä huoltani moni muukin tästä ylivieskaiisalmikontiomäestä ja kysyttiin tarvitaanko sitä kyllä tarvitaan siitä oli ennen viraston myöskin tekemässä arviota siitä mitä kaikkia siihen tarvitaan uudelleen arviointi on

se jää uusi järjestelmä saattaa sitten eteenpäin edustaja tossavainen on ansiokkaasti kantanut huolta yksityisteistä ja todellakin sali neljätoista miljoonaa silloin aikoinansa nyt se on viisi miljoonaa eli ei todellakaan riitä viismiljoonaa waa vaan tarvitaan enemmän mutta mikä se summanen ja siinä ryhmässä kantaa selvityshenkilön ehdotuksia arvioidaan eli edustaja vehviläiselle totean että tarkkaan katsotaan mikä niistä järkevillä mikä ei minä viasta on tehty erään finavian

siinä että tampereen suuntaan on tehty arvio siitä onko se järkevän

kaikki munat laitetaan yhteen koriin niinku käytitte tätä analogiaa ja siitä meillä on jo arvio tehty mutta valitettavasti meillä ehtinyt analysoida mutta palaa siihen teidän kanssanne arvoisa edustaja ja olisihan se kun luvattu kaksi minuuttia voi käytetty kiitos oikein paljon tähänastisesta arvoisa puhemies palauttaa